nimittäin tässä ei ole kysymys mistään erityisestä veroedusta vaan näiden datakeskusten sähköveroetu saatetaan samalle tasolle kuin yleensäkin teollisuuden

jos meillä on vaikkapa tuollainen paperiteollisuuskiinteistö jonne on aiemmin laitettu puuta vettä ja sähköä ja josta on tullut sitten paperia ulos ja nyt sitten sinne laitetaan sähköä vettä ja bittejä ja sieltä tulee bittejä ulos niin on oikein ja kohtuullista että tuo verokohtelu on samanlainen on sitten kysymys datateollisuudesta tai perinteisemmästä teollisuudesta

lisäksi näiden jo olemassa olevien ja jo tehtyjen investointipäätösten lisäksi on syytä olettaa että suomeen tehtäisiin merkittävässä määrin uusia vastaavia investointeja

siinä mielessä tämä on äärimmäisen perusteltu ja tervetullut uudistus

tuossahan on ollut ajatuksena että kaupallisilla mediayhtiöillä olisi velvoite hankkia riippumattomilta itsenäisiltä tuotantoyhtiöiltä ohjelmistoa ja sitä kautta pitää virkeänä tätä suomalaista luovan teollisuuden ekosysteemiä

olisiko joitain ajatuksia tai mahdollisuuksia joko ministeriön tai sitten hallintoneuvoston kautta myös yleisradion osalta kirittää hankkimaan näitä riippumattomien tuotantoyhtiöiden sisältöjä

arvoisa puhemies

vastaavasti tämä ip protokolla joka mahdollistaa tiedon liikkumisen verkoissa niin että vastapää tunnistaa mistä on kysymys on mullistanut tiedonvälityksen josta internet kaikkine palveluineen on paras esimerkki

nyt kolmantena aaltona tätä samaa kehitystä on ihmisen identiteetin käyttäminen niin että ihmisen identiteetti on mukana siinä tekemisessä joka verkossa tapahtuu ja se tulee olemaan todella paljon maailmaa mullistava asia

sen takia tässä on syytä aivan niin kuin edellisessä puheenvuorossa todettiin kiinnittää huomiota paitsi siihen että jokainen ihminen on tunnistettavissa ja hänellä on tunnistautumismahdollisuus myös siihen että mahdollisimman paljon palveluita olisi käytettävissä jotta tästä tulisi

keskustelu asiasta on päättynyt

itsekin olen ollut mukana tällaisessa perusteellisessa työssä jossa on esimerkiksi kerrottu vinkkejä teini ikäisten vanhemmille että pitäkää tietokoneet olohuoneessa ja niin edelleen

mutta tämä zyskowiczin konkreettinen ehdotus on äärimmäisen kannatettava nimittäin poliisin peitetoiminta selkeä valtuutettu on ennalta ehkäisevää

arvoisa puhemies

tämä paketti joka täällä nyt tänään on on arvokas ja valitettavasti se tapa jolla oppositio tämän otti vastaan ei ole ihan yhtä arvokas

kolmanneksi tästä kasvusta ja siihen panostamisesta vallitsee positiivinen ilmapiiri läpi ja yli puoluerajojen

täällä eduskunnassa on ollut paljon aktiivisuutta ja keskustelua puoluepolitiikka unohtaen ja toivoisin että tälläkään hetkellä ei sitä unohdettaisi

nämä asiat jotka meitä yhdistävät ovat asioita jotka vain pitää tehdä ja toivon että päästään keskustelussa eteenpäin

arvoisa puhemies

konkreettinen kysymys

tietooni on tullut että ruotsista baltiasta ja venäjältä löytyy kasvuyrityksiä jotka haluaisivat aloittaa toimintansa nimenomaan suomessa

onko hallituksessa ajatuksia siitä miten helpotettaisiin ulkomaisten kasvuyrittäjien suomeen tuloa ja sen yritystoiminnan suomessa aloittamista

arvoisa puhemies

tässähän on kysymys tästä hyvin klassisesta ristiriidasta jossa yhteiskunnan järjestelmä ja hallinto ja sen sujuvuus ja sitten toisaalta yksittäisen ihmisen yksityisyys ja ihmisoikeudet ovat keskenään ristiriidassa

ymmärrän edustaja zyskowiczin näkökulmaa mutta hyvin pitkälle vietynä se edustaa ikävällä tavalla historiasta tuttua reaalisosialismin näkökulmaa jossa yksittäisen ihmisen oikeudet saivat aina väistyä

näissä käsillä olevissa asioissa on tosiaan hirveän helppo hypätä joko tällaiseen hallintojuristinäkökulmaan tai sitten ihmisoikeusjuristinäkökulmaan

minun mielestäni meillä on aika hyvä historia suomalaisessa lainsäädännössä ja myös viime vuosien kehityksessä jossa on löydetty se kompromissi se kultainen keskitie

ja tästä näkökulmasta on syytä korostaa että tässä on kysymys ihan niin kuin strategisen tason asiasta jossa tämä resurssien yhteensovittaminen miettiminen ja tämän pohjan rakentaminen on vasta alkua jollekin

ja se jokin on totta kai se että tästä kielestä ja näistä kielistä rakennetaan tätä yhteiskuntaa ja myös sen tehokkuutta vahvistavia elementtejä vaikkapa sitten kahtena esimerkkinä sen ymmärtäminen että kieli on elävä instrumentti jonka tulee elää ja kasvaa ja muuntua ajassa toisaalla ja sitten toisaalla täällä jo hyvin parissa puheenvuorossa esiin tullut selkokielisyys

näyttää siltä että tämä monimutkaisuus siis maailman ja tekemisen monimutkaisuus uhkaa monen suomalaisen oikeuksia sitä kautta että he eivät joko ymmärrä mitä virkakoneisto tekee tai sitten he eivät osaa puolustaa omia oikeuksiaan

arvoisa puhemies

sinänsä mielenkiintoista että iso osa niistä tahoista jotka aikoinaan vastustivat näitä lainoja kreikalle nyt nämä samat tahot tai osa heistä vastustaa sitä että kreikka maksaisi nämä lainat takaisin

palaisin ehkä vielä tuohon näistä rahastoista käytyyn keskusteluun siinä mielessä että on äärimmäisen tärkeää tehdä näitä asioita harkitusti kuten tässä verotuksessa myös ottaen huomioon sen kyvyn mikä suomalaisella elinkeinoelämällä on ottaa tätä uutta tukea ja riskirahaa vastaan

no niin pistäkää kello päälle

kun pohditaan miten tilanteeseen pitäisi reagoida voi sanoa että johtoa ei löydy siitä että katsottaisiin taaksepäin kuka on mitäkin missäkin puhunut koska eri puolueista on sen verran monta eri mielipidettä ja tilannekatsausta tullut että se on loputon suo

nyt kysyisinkin hallitukselta

miten on näissä uudistuksissa ja mittavissa yrityselämälle menevissä helpotuksissa otettu huomioon kestävyysvaje

vastaavasti johtoa ei myöskään löydy siitä että kreikasta lähdetään sisarpuolueita on sitten kokoomus sosialidemokraatit tai vasemmistoliitto etsimään ja linkittämään

tämä nyt esillä oleva laki olisi ollut monimutkainen

arvoisa puhemies

todellakin tervetullut uudistus eli ehkä jo nyt tällä hallituskaudella päästäisiin eteenpäin tämän arvonlisäveron alarajan nostamisessa ja sehän on selkeästi nimenomaan pienille yrityksille tärkeä asia

kyllä äänestäjän siis jokaisen äänestäjän koulutustaustasta riippumatta pitää tietää minne ja miten se ääni edustajalle menee

nyt hallitusohjelmassa oleva ehdotus puuttuu tähän todelliseen ongelmaan tähän äänikynnykseen ja itä suomessa tämä tilanne on kaikkein pahin

mitä on tehtävissä vielä tämän hallituksen aikana jotta nimenomaan pienyrittäjien sosiaaliturvatilanne paranisi

tämän asian tuntevat viranomaiset virkamiehet pystyvät vaikka keskellä yötä unesta herätettynä kertomaan mikä tämän asian laita on

nyt ei tarvita enää lisää tutkimusta vaan konkreettisia päätöksiä

tämä on hyvin maltillinen ajatus siitä miten me pääsemme näistä ongelmista eroon kuitenkin säilyttäen meidän nykyisen selkeän kaikkien kansalaisten hyvin tunteman vaalijärjestelmän perusteet

minusta tämä on äärimmäisen vastuullinen vaihtoehto

näissä ratkaisuissa ei kyetty huolehtimaan veronmaksajien edusta ja siksi edellinen hallitus ei nauttinut äänestäjien suosiota

mikäli tätä väliaikaista rahoitusvakausmekanismia joudutaan käyttämään euroalueen jäsenmaiden tukemiseen suomi saa takausosuudelleen vakuudet

jos tuettava valtio ei mahdollisesti pysty maksamaan kaikkia lainojaan takaisin leikataan silloin ensin yksityisiä velkoja

suomen asema on eussa jälleen vahva

aho

vaikuttaa siltä että ne syvimmin koskettavat ja myös tätä alaa suurimmin haittaavat ongelmat lähtevät kaikki epäreiluudesta siis tästä harmaasta taloudesta joka on suomeksi epäreilua kilpailua ulkomailta tulevasta epäreilusta kilpailusta siis johtuen siitä että säännöt eivät ole samat

sitten on myös tilanteita joissa tällaiset suuret yksiköt olkoot sitten yksityisiä mutta varsinkin julkisia voivat omalla toiminnallaan aiheuttaa semmoista epäennustettavuutta ja suuria muutoksia ja sitä kautta ajaa lukuisia pienempiä yrittäjiä ahdinkoon

arvoisa puhemies

siinä esitettiin vähän niin kuin hätätilanteessa säästötoimeksi viimesijaisena vaihtoehtona tätä neljän kuukauden mallin tuomista

tämä kaksi viikkoa joka nyt on käsillä lähti lähes tyystin niistä asiantuntijakuulemisista useita vierailuja varuskuntiin perusteellista paneutumista tähän koulutusjärjestelmään ja todettiin että kun varusmiehet puolen vuoden välein vaihtuvat niin kantahenkilökunnalla ei ole tilaisuutta käytä läpi kokemuksiaan ei sparrata ja ottaa sitä palautetta ja kehittää sitä toimintaa

tämän kahden viikon ehdoton päämotiivi ja perustelu on se että se auttaa nimenomaan näitä konkreettista koulutustyötä tekeviä tekemään se koulutus sillä lailla itseään kehittäväksi ja parantavaksi kuin suurimmassa osassa muutakin työelämää

ihmiset ikääntyvät hyvin yksilöllisesti

hyvä työnantaja tietää työntekijöidensä tilanteen ja terveydentilan käy yhdessä läpi varsinkin ikääntyvien ihmisten kanssa muutaman vuoden välein suunnitelman siitä mihin tehtäviin hänet sijoitetaan ja miten pidetään kunnosta huolta

tähän samaan kokonaisuuteen liittyy esimerkiksi pyrkimys siihen että jokaiseen joukkueeseen saataisiin kaksi kantahenkilökuntakouluttajaa ja tätäkin kautta enemmän vaikuttavuutta

tämä kutsunta joka täällä tuli esille on siinä mielessä hyvä pitää mielessä että kutsuntahan on niitä ainoita tapoja jolloin koko ikäluokka saadaan kasaan

käytännössä tämä ongelma josta tässä nyt kovasti puhutaan on huomattavasti paremmin ratkaistavissa kuin ehkä tästä vastakkainasettelua hakevasta keskustelusta voisi päättää

itselläni on kyllä vahva luottamus siihen että poliisijohto työnantajana kykenee kantamaan vastuunsa

tuo äskeinen lausuma ikääntyvistä työntekijöistä oli kyllä törkeyttä lähentelevä ikään kuin jossain vaiheessa työntekijästä tulisi pelkkä napinpainaja jota käsiteltäisiin kuin jotain ongelmaa

arvoisa puhemies

datacenterit ovat parhaimmillaan useiden satojen miljoonien eurojen sijoituksia jotka paitsi siinä rakennusvaiheessa myös sen jälkeen tuovat runsaasti työpaikkoja ja edustavat sitä suomea ja sitä osaamista jota meiltä luontevasti löytyy

nyt sähkön hinta on näissä hankinnoissa eräs ratkaiseva tekijä joka on suomelle hankala tai haasteellinen

sen sijaan luotettavuus vakaa kallioperä jäähdytysveden saaminen ja viileämpi ilmasto kaikki nämä puoltavat näitä google tyyppisiä investointeja suomeen

niinpä tässä lakialoitteessa ehdotetaan että tällaiset ammattimaiset merkittävät isot datacenterit rinnastettaisiin sähköverotuslainsäädännössä teollisuuteen ja näin ne pääsisivät tähän alennettuun sähköveroluokkaan

sitten kysyisin onko tässä yhteydessä mietitty tai pohdittu mitään sen tyyppistä jossa voitaisiin näitä kansainvälisiä kokemuksia yrittäjyyden edistämisestä erityisesti nuorten osalta katsoa josko siellä olisi jotain sellaista nopeavaikutteista joka voisi soveltua myös suomen olosuhteisiin

arvoisa puhemies

edellisen hallituksen ohjelmasta löytyi tämä niin sanottu enkelikannustin

sitä ei ikinä tullut ja nyt sitä tämän hallituksen ohjelmasta ei löytynyt ja silti se saatiin aikaiseksi

minun mielestäni tällainen näinkin merkittävän asian aikaansaaminen oikeuttaisi ja ansaitsisi kyllä tukea yli puoluerajojen jotta me pääsisimme tässä isänmaalle tärkeässä kasvuyrittäjyydessä eteenpäin

ehkä ihan tuollaisilla helpoilla heitoilla ei sitä ilmapiiriä rakenneta

meillä on täällä eduskunnassa vapaamuotoinen start up ryhmä jossa on edustajia kaikista puolueista ja siellä kaikki kahdeksan puoluetta yhdessä olemme miettineet ja pohtineet ja toivoisin että kun näistä asioista puhutaan täällä salissa olisi se sama henki

mutta tämä varsinainen ehdotus joka on ollut lausunnolla ei ole se lopullinen ja sitä ei missään nimessä kannata kansalaisille lähteä levittämään lopullisena totuutena vaan katsotaan nyt mitä sieltä ministeriöstä tulee ja sitten sitä arvioidaan yhdessä

tarkoitan siis sitä että tehdään jotain mikä dokumentoidaan ja sitten aika monipuolisesti erilaisilla demokratiamittareilla katsotaan mikä toimii hyvin ja mikä toimii vähemmän hyvin jotta sitten tästä saadaan selkeätä tieto osaamista tuleviin vastaaviin vaativiin hankkeisiin

arvoisa puhemies